onko todellakin niin että myöskin kansainvälisestä näkökulmasta skandinaaviset kielet ovat meille myöskin yritysmaailmassa ja työmarkkinoilla vahvuus

suomi on ollut kaikkein aktiivisin pohjoismaiden neuvostossa kun on puhuttu näistä rajaesteistä ja päästy sille rajalle että perustettiin aikoinaan tämä rajaestefoorumi

tämä hallituksen selonteko sitoutuminen ne kohdat jotka ministeri lopuksi luki osoittavat vahvaa tahtoa

olemmehan jatkossakin me suomalaiset se kaikkein innokkain ja aktiivisin pohjoismaisen yhteistyön rakentajana

tätä edustaja saarisen meidän suuntaamme vyöryttämää syntitaakkaa en lähde käsittelemään koska viime vaalikaudella en täällä ollut mutta sen sijaan otan esille esimerkin ikään kuin siitä jo ennakkoon kuinka tämä ongelma joka tässä on nostettu on otettava vakavasti

siis eduskunnan tahdon noudattaminen esimerkiksi siinä tilanteessa jossa ministeri lähtee edustamaan meidän kantaamme neuvostoon

arvoisa puhemies

otan maa ja metsätalousvaliokunnan alueelta tämän ykpn eli yhteisen kalastuspolitiikan johonka ministeriön kirjelmään valiokunta otti viime vuoden puolella jo kantaa

suomen keskustan edeltäjä maalaisliitto taisteli puolueen syntyhetkistä lähtien kansalaisten yhdenvertaisuuden puolesta ja ratkaisi eduskunnassa aikoinaan sen että suomesta tuli tasavalta

ministeri totesi täällä viime kyselytunnilla että hän odottaa nyt valiokunnan lausunnon ja sitten katsoo mitä kantaa suomi lähtee ajamaan neuvostossa

kansanvallan kulmakivet on kirjattu suomen perustuslakiin

on nyt mielenkiinnolla katsottava ovatko hallituspuolueet myöskin suuressa valiokunnassa valmiit allekirjoittamaan tämän eduskunnan kannan jonka valiokunta on selkeästi ilmaissut

jos on niin silloin on erittäin isosta asiasta kysymys nimittäin ministerin on käsittääkseni eduskunnan tahtoa edustaessaan tuolla neuvostossa noudatettava juuri sitä linjaa jonka valiokunta on lausuntoonsa kirjoittanut

yhä harvempi kansalainen saa kokemuksen toimimisesta luottamushenkilönä

nämä ovat isoja periaatteellisia kysymyksiä ja tämä keskustelu jonka edustaja tiilikainen tässä nosti on todella tärkeä eduskunnan arvovallan kannalta koska tätä kansalaiset nyt mittaavat koko ajan

hallituksen suurkuntahanke kiihdyttää tätä kielteistä kehitystä

onko eduskunnan kanta sellainen joka tulee toteutettavaksi ja noudatettavaksi myöskin hallituksen piirissä ja sitten kun ministerit lähtevät meidän kantaamme edustamaan euroopan kokouksiin

laaja alaiseen yleissivistykseen kuuluu se että ihmiset ottavat vastuuta niin lähiyhteisönsä koko kansakunnan kuin myös ihmiskunnan yhteisestä tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

keskustan mielestä demokratian toteutumisen päälinja on kuitenkin kaikissa olosuhteissa edustuksellinen demokratia

nimittäin tämä suomen henkilökeskeinen vaalijärjestelmä synnyttää tilanteen jossa jokainen ehdokas omalla ohjelmallaan käy tuolla maakunnissa ja kaupungeissa vaalitaistelua ja suurimmaksi osaksi oman puolueen toisia ehdokkaita vastaan

sitten kun tullaan tänne eduskuntaan niin kuitenkin hallituspuolueitten edustajat äänestävät hallituksen esitysten puolesta ja opposition edustajat kaikki niitä vastaan

kansalaiset ovat tässä ihmeissään

tämä meidän vaalijärjestelmämmehän on tietynlaista itsepetosta ja siksi on hyvä että tässä nyt oli edes mietitty tätä mitä muita vaihtoehtoja kuin puhdas henkilövaalijärjestelmä voisi olla mahdollista toteuttaa

erot ovat huikeat meidän tappioksemme

kuntavaalien kohdalla passivoitumisen ymmärtää sillä hallitushan lähettää kuntiin määrätietoisesti viestiä että kunta on vain mitätön osanen suuressa valtionhallinnon kokonaisuudessa

edustaja leppä perusteli vastaansanomattomalla tavalla sen mitenkä rahankeräys ja joustava rahankeräysmahdollisuus ovat suomalaisen seura ja yhdistystoiminnan perusasioita

tällä hetkellä todellakin on surullista se että moni seura hukkuu byrokratiaan ja saattaa olla että hyvätkin hankkeet jäävät suorastaan toteuttamatta sen takia

elikkä keskeinen ongelmahan tässä nykyisessä järjestelmässä on tämä byrokraattisuus ja sitten vielä se että lupaprosessit kestävät niin kauan että saattaa olla että se tarve mitä varten on tämä rahankeräyslupa haettu on mennyt jo ohi ennen kuin lupapäätös tulee

arvoisa puhemies

on todellakin rajaesteitä jotka edellyttävät useamman pohjoismaan yhteisiä päätöksiä mutta on myös sellaisia jotka suomi voi itse poistaa ja tällainen on esimerkiksi tämä suomen neljän kuukauden sääntö

arvoisa puhemies

tässä mielessä on helppo kannattaa niitä puheenvuoroja joissa voimakkaasti pyritään kehittämään järjestelmää siihen suuntaan että byrokratia vähentyy

se oli radikaali uudistus sekä sisältöjen puolesta että ennen muuta siksi että se antoi kovan iskun tämmöiselle eriarvoistuvalle kehitykselle yhteiskunnassa

se päädytäänkö sitten tähän ilmoitusmenettelyyn josta monet ovat käyttäneet puheenvuoroja varmasti selviää siinä ministerin käynnistämässä hankkeessa mutta siihen suuntaan on tätä järjestelmää kyllä kehitettävä

jyrki kataisen hallituksen osoittama eduskunnan väheksyminen syö tällä hetkellä vakavimmin kansanvallan uskottavuutta

nimittäin esimerkiksi pajalalainen joka haluaisi tulla kolmeksi kuukaudeksi sesonkiajaksi ylläkselle matkailukeskukseen töihin ei sitä kyllä uskalla tehdä sillä kun hän aloittaa työn suomessa niin hän poistuu samalla ruotsin sairausvakuutuksen piiristä mutta ei pääse kelan piiriin koska hänen työsopimuksensa on liian lyhyt

eriarvoisuus on siis jälleen kasvussa

kun vaalivoiton saaneet perussuomalaiset eivät olleet viime vaalien jälkeen valmiita vastuuseen kuten demokratiassa voittajien pitäisi olla ajauduttiin kyvyttömäksi osoittautuneeseen kuuden puolueen enemmistöhallitukseen

ministeri kiuru jotain huhuja on kuulunut että työryhmiä työskentelee tämän ympärillä mutta tietoja ministeriöstä ei paljon ole tullut

kysyn nyt ministeriltä

mutta kun tämä peruskoulu rakennettiin laajalla komiteamietinnöllä joka on aivan loistava edelleenkin luettavaksi aiotteko tämän uudistuksen joka on suomelle välttämätön toteuttaa myöskin samalla tavalla

jos asioihin pureutuva yhteiskunnallinen keskustelu kuolee tai se vallanpitäjän taholta tapetaan voidaan valmistautua viettämään demokratian hautajaisia

arvoisa puhemies

on hyvä että lähdemme konkretisoimaan näitä asioita ja puhumme vähän mitä tarkoittaa talouskasvun tukeminen koulutuksella ja mitä se tarkoittaa tietyille aloille ja tietyille alueille

me kävimme ennen tätä kysymystä keskustelun suomen taloudellisesta tilanteesta

tällaisestakin kehityksestä on esimerkkejä myös omalta ajaltamme

vallankäyttäjistä riippumattomien tiedotusvälineitten on ammattimaisesti koko ajan seurattava vallankäyttöä ja välitettävä totuudellista tietoa kansalaisille

lappi norrbotten ja pohjois norja kuuluvat tähän pohjoisten ihmisten elinkeinoelämän ja työssä kulkevien ihmisten alueeseen

saammeko riittävästi olennaista tietoa siitä miten asiat saatetaan vireille esimerkiksi euroopan unionissa miten niitä valmistellaan ja millä tavalla esimerkiksi markkinatalous soluttautuu tähän demokraattiseen päätöksentekoketjuun

ne ovat juuri niillä alueilla joille konkreettisesti eniten suunnataan ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulupaikkojen leikkauksia

kun puhumme koulutuksesta me kuulemme että koulutuspaikkoja leikataan ja suunnitellaan pelkästään ikäluokkaperusteella

kansanedustajan on tehtävässään syytä tiedostaa että kansanvalta on yhteiskunnallisen todellisuuden kaikkein pyhin arvo

arvoisa ministeri oletteko tietoinen että näillä koulutusratkaisuillanne te tulette vaikeuttamaan tätä suomen kipeästi tarvitseman kasvualan kehitystä

jos menetämme demokratian menetämme sen mukana myös kaiken muun mitä olemme suomessa tottuneet pitämään arvokkaana

uskooko hallitus näihin mahdollisuuksiin ja haluaako se luoda edellytykset niiden toteutumiseen myöskin järjestämällä sopivaa koulutusta sinne ja ohjaamalla työvoimaa tuolle alueelle

nyt on järjestyksessään toinen päivä kun hallitukselle tulee oppositiolta kysymyksiä joihinka ei näytä löytyvän vastauksia

nyt ammatilliset oppilaitokset odottavat näitä vastauksia koska pitää suunnitella sentään seuraavan vuoden toimintaa jo aika pian

arvoisa puhemies

ammatilliset oppilaitokset

ja kyllä ne ovat aiheuttaneet suurta hämmennystä ja sekaannusta koko meidän koululaitoksessamme jossa pitäisi olla luottamus jatkuvuuteen

kun leikataan näitä ammatillisen koulutuksen oppipaikkoja siellä niin miten turvataan ammattitaitoisen henkilöstön saaminen noille alueille

arvoisa puhemies

tämä on sillä tavalla hämmentävää että suomi on nyt kriisissä ja meidän pitäisi toimia sillä tavalla kuin aikaisemminkin kun kriisitilanteessa kansakuntaa on nostettu koulutukseen panostamalla osaamista nostamalla

varmasti on hyvä asia nostaa sitä tupakkaveroa ja sillä myöskin säädellä sitä

suuntaankin kysymykseni pääministerille

tuohon pääministerin viimeiseen lauseeseen on pakko todeta että se on ainoa tapa millä lapin rikkaat malmivarat saadaan maailmanmarkkinoille

mutta haluan tässä nostaa esille näkökulman joka täällä jossakin vaiheessa keskustelua tulikin esille ja jonka nuoret minulle kerran ovat välittäneet ja pyytäneet tuomaan esille

norjassa on vahva toimija tällä öljyalalla statoil

valtio on ensinnäkin luopunut määräävästä mahdollisuudesta rautaruukissa ja outokummussa ja edelleen nämä yhtiöt myivät koko kaivostuotantonsa eri puolilla maailmaa pois

mielestäni tämä näitten valistuneitten nuorten näkökulma kyllä kannattaa ottaa tässä esille

nämä monet vaikeudet juontavat juurensa täältä

nyt monet junioriyhtiöt valmistelevat kaivoksia ja ovat varmaan niitä tulevina lähivuosina myymässä

on tullut kiistatta osoitetuksi se että tuolla pohjoisessa barentsin alueella ja suomen lapissa on käynnistymässä ennenkokematon investointiaalto

arvoisa puhemies

tuohon valtiovarainministerin äskeiseen puheenvuoroon tekee mieli kommentoida että sosialidemokraattien uusi puheenjohtaja näyttää olevan aika monesta asiasta eri mieltä kuin valtiovarainministeri

siellä tarvitaan kiistatta lisää työntekijöitä ja siellä tarvitaan osaavia työntekijöitä erityisesti teknisen osaamisen ala on erittäin tärkeä kaivosteollisuuteen liittyvässä teollisuudessa

se mielestäni kertoo jotakin siitä viestistä minkä juuri edellinen edustaja saarinen tässä totesi että tämä asia tulee aika lähelle meidän sydäntämme

ministeri gustafsson on nyt tutustunut kyllä paikan päällä näihin kysymyksiin erityisesti kemitor nion tilanteeseen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen osalta

tässä on kysymys äärettömän kipeästä inhimillisen tragedian muodosta jota rahanahneuden nimissä harjoitetaan yhtä lailla niitten nuorten kuin myös vanhuksien

joko saan kuulla että ministeri on valmis perumaan ne leikkaukset jotka tulevat vahingoittamaan tuota kehitystä ellei niitä koulutuspaikkoja saada

onko tämä valtiovarainministerin mielestä oikeudenmukaista politiikkaa että näissä vaikeissa olosuhteissa perinteistä suomalaista rehellistä elinkeinoa harjoittavat joutuvat kärsimään valtion säästötoimenpiteistä näinkin suuren summan

hallitus on odottanut mielestäni liiankin kauan ennen kuin tuo tämän lakiesityksen tänne eduskuntaan

toivon että eduskunta päätyy vielä selkeästi voimakkaampaan lopputulokseen niin että päästäisiin tämän epäterveen rahastuksen osalta täyskiellon linjoille

edustaja jaskarin puheenvuoro oli mielestäni mielenkiintoinen kun hän rohkeni lähteä vertailemaan suomen ja ruotsin ikään kuin hyvinvointiyhteiskunnan terveysnäkökulmaa syvältä luotaava asia

suomalaisessa yhteiskunnassa varmasti tätä nykyäkin vielä sodan varjo tuo tietyn leiman tähän miten ihmiset kokevat voivansa hyvin yhteiskunnassa

arvoisa puhemies

siinä on selvästi nyt ollut ongelmia ja edustaja lehden ja edustaja piiraisen kannattama ajatus selvitystyöstä tältä osin on kyllä erittäin tärkeä mielestäni

meillä nämä kriisit koetaan ja otetaan äärettömän vakavasti ja ne ovat vakavia

ja edelleen maailmanmarkkinahintojen muutokset aiheuttavat kaivoksille ratkaiseviakin notkahduksia

se on tällä hetkellä suurin piirtein konkurssitilassa ja etsii apua ruotsin valtiolta

jotenkin on sellainen tunne että suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin helposti otetaan tämmöinen pelottelupolitiikka sekä työpaikoilla kun haetaan tuottavuutta haetaan tehokkuutta että myöskin hallinnossa

elikkä kaivosmaailma on haastava asia mutta erittäin hyvä silloin kun sitä toteutetaan osaavasti

ja kun tässä on puhuttu joistakin ympäristölupakäytännöistä ja muista niin kyllähän nyt tosiasia on se että meidän ely keskuksemme ja avimme ovat sellaisessa myllerryksessä että ihmiset eivät kerta kaikkiaan kun he huomenna menevät töihin tiedä mikä on heidän asemansa silloin

me olemme ottaneet jatkuvan muutoksen näissä virastoissa ja hallinnoissamme niin tosissamme että ihmiset eivät enää jaksa sitä